jolleivät he katsele yhdeksän jälkeen niin niitä nauhoitetaan sinne tietokoneiden kovalevyille

arvoisa puhemies

viitaselle sen verran että kysymys on suomalaisten työpaikkojen säilyttämisestä ja suomalaisesta kilpailukyvystä jossa verotuksella on erittäin merkityksellinen rooli miltä osin meidänkin valintamme ovat perusteltuja

kun suomalainen menee opiskelemaan esimerkiksi englantiin tai usahan ei suomalainen saa ilmaiseksi siellä ammattikorkeakoulututkintoa vastaavaa koulutusta

tietenkin tässä on tärkeätä pohtia sen mainostajan alkoholimainostajan näkökulmaa miksi alkoholin tuottaja tai myyjä mainostaa

arvoisa puhemies

on ilo kuulla että edustajien puheissa tulee sana kilpailukyky koska monilta osin sana kilpailukyky puuttuu

miksi suomi ei hyödynnä sitä pisa menestystä ja sitä mainetta jota tullaan katsomaan japanista asti

sinisilmäinen ei kannata olla

aloitin puheeni hieman kriittisesti liittyen lisätalousarvion sisältöön ja siihen keveyteen jota se pitää sisällänsä

sitten haetaan ne kohderyhmät ketkä ovat ne kohderyhmät joista sitä kulutusta löytyy ja kenelle voidaan myydä lisää ja missä ovat ne uudet kohderyhmät

sasi puhui nokian tilanteesta ja jäin pohtimaan lisätalousarvion merkitystä osana tätä meidän poliittista prosessia

me emme pysty tänä päivänä työllistämään normaalilla tavalla perinteisillä teollisuudenaloilla

voisi oikeastaan sanoa että meidän hyvinvointiyhteiskuntamme jatkuvuus on kiinni siitä miten hyvin me pystymme pitämään yritykset suomessa ja varsinkin työpaikat

siinä vaiheessa kun hallitus teki lisätalousarviota ei varmasti ollut tiedossa mitä yllätyksiä nokia tulee tuomaan suomalaiseen talouselämään mutta sen sijaan valiokuntakäsittelyn aikana tuli esille nokian tilanne

mitä huonompi itsetunto meillä aikuisilla tai lapsilla tai nuorilla on sitä nopeammin sen mielikuvamarkkinoinnin viesti menee myös perille

tässä herää kysymys miten me pystymme poimimaan näistä alkuperämaista ne ihmiset jotka tosiasiassa ovat turvapaikan tarpeessa ja kipeästi sen tarpeessa

eli voidaan sanoa että syrjäytymässä olevat nuoret ovat itse asiassa kaikista riskialttein kohderyhmä joka imee monesti sen viestin jossa viestinä on se että olet sosiaalisesti suositumpi sinua ympäröivät ystävät ja sinulla on poikaystäviä ja muita vastaavia

olisi hyvä että me pystyisimme tulevaisuudessa reagoimaan omassa poliittisessa prosessissamme näihin muutoksiin huomioimaan ne muutokset myös siinä keskustelussa jota käydään valiokunnassa ja myös ottamaan ne esille siinä valiokunnan mietinnössä

koska jokaisella uudella työpaikalla joka tulee meidän koulutustoimialallemme maksetaan meidän hyvinvointipalveluitamme meidän maksutonta peruskouluamme meidän terveydenhuoltoamme niin en ymmärrä miksi emme lähtisi hakemaan uusia avauksia

pentti oinoseen haluaisin tässä vielä viitata että vaikka taloustilanne on nyt tällainen ja työttömyys lisääntyy tilanne on kuitenkin ohimenevä

se vaikuttaa nuoren mieleen hyvinkin voimakkaasti

onkin syytä ehkä pohdiskella tarkemmin miltä osin nämä valtavat summat kohdistuvat siihen millä me pystymme suomen kilpailukykyä kehittämään korkean jalostusarvon työpaikkoihin ja korkean tuottavuuden työpaikkoihin

näen että siltä osin on syytä pohtia vakavasti mitä mielikuvamarkkinoinnille jatkossa pitää tehdä

tältä osinhan on kysymys myös suomalaisittain mahdollisuudesta ja mitä nopeammin me otamme sen mahdollisuutena sitä parempi tulevaisuus meillä myös on

vuosien jälkeen toivoo että tälle saadaan lopultakin piste ja loppu

suomi tulee tarvitsemaan lisää käsiä ikääntymisen vuoksi muun muassa hoivatyössä eivätkä yhtään suomen kilpailukyvylle pahitteeksi ole myöskään ne lisäaivot joilla pystytään vahvistamaan omaa kilpailukykyä

otan yhden lauseen tästä meidän pääministerin tiedonannosta joka antaa meille äärettömän hyvät mahdollisuudet jatkokehittämiselle

jos me haluamme pitää nokialaiset työpaikat niin on se kysymys mitä osaavaa työvoimaa nokia tarvitsee minkälaista perustutkimusta ja tutkimusta nokian kaltainen yritys arvostaa minkälaisia ovat se suomalainen osaaminen ja tutkimusympäristö jotka vetävät puoleensa nokian ja microsoftin kaltaiset toimijat

meidän indikaattorinamme on vientitulot

oma tätini joka on ihan tavallisena laitosapulaisena vanhustentalossa sanoi että kun ammattikorkeakoulusta tulee uusi työntekijä niin ei hän ole valmistautunut tekemään siellä sitä työtä

ehkä yksi osasyy siihen tulee olemaan jatkossakin se että meidän tuottavuuskehityksemme suhteessa meidän kustannuksiimme on ollut väärän suuntainen mikä on johtanut siihen että meidän kustannuskilpailukykymme on entistä heikompi kun verrataan muihin maihin

oikeastaan keskustelu joka on julkisuudessakin ollut ja ne useat viestit joita olemme saaneet kertovat siitä että meillä on suomalaisessa yhteiskunnassa kateus ja vieraan pelko ja ne ovat kohtuullisen voimakkaita tekijöitä

ja eduskuntavaalit siihen vielä päälle

ymmärrän niitä nuoria

sen vuoksi onkin hyvin tärkeätä että me mahdollistamme mahdollisimman nopeasti se että turvapaikanhakija tai ulkomaalainen joka tulee maahamme pystyy lähtemään omalla työpanoksellaan maksamaan elinkustannuksiaan ja samalla myöskin tutustumaan suomalaisiin ja suomalaiseen yhteiskuntaan

siltä osin näen hyvin tärkeänä että maakunnan keskuskaupungin kautta lähdetään muodostamaan sote alueita ja pitkällä tähtäimellä myös pystyttäisiin sitä kautta tuomaan kela rahoitus lähemmäksi kuntalaisia vastuukunnalle

on kysymys siitä millä tavalla työtä tehdään miten tehokkaasti mitkä ovat toiminnan kehittämismahdollisuudet mutta yhtä lailla on kysymys siitä mitä tuotannontekijät maksavat

tämä on ehkä koko meidän järjestelmässämme tietenkin pohdintakysymys mitkä ovat meidän sisäänottomäärämme kuinka paljon meillä on oltava siellä toisella asteella

tunnelma eduskunnan ympärillä on ollut sähköinen ja säteilevä jo jonkin aikaa syystäkin sillä nyt tehtävä päätös vaikuttaa pitkän aikaa siihen minkälainen paikka suomi on asua ja elää

kun me puhumme huippuammattiosaamisesta miksi emme voi rakentaa niin kuin vanhaan aikaan toisen asteen pohjalta sitä huippuammattiosaamista

viimeaikainen palkkakehitys on johtanut siihen että meidän kustannuksemme ovat kasvaneet enemmän kuin meidän tuottavuutemme jolta osin olemme itse asiassa heikentäneet meidän kilpailukykyämme varsinkin kun lähdemme katsomaan mikä ruotsissa on välineenä

on pakko ottaa viimeinen puheenvuoro tässä kohdin koska kuntien taloustilanne velkaantumisen näkökulmasta ei ole missään nimessä räjähdysmäisesti heikentynyt

esimerkiksi viime kesänä kuntien velkaantuminen tipahti miljardilla eli aivan toiseen suuntaan joten väitteesi ei kyllä pidä paikkansa

pitkittynyt työttömyyskorvausten tai toimeentulotukien varassa eläminen pitää maahanmuuttajat jatkossakin yhteiskunnan laidalla ja myös pahimmillaan lietsoo muukalaisvihaa ja rasismia

pulliaisen fokusointi oli hyvä että fokusointia tarvitaan lähtien siitä että me ihmiset olemme ahneita vähän niin kuin on talouskriisissä nähty

näyttää olevan monta totuutta

päätöksen seuraukset näkyvät kymmeniä vuosia eteenpäin

ratkaistaanko tällä sitten talousongelmat ja lääkäripula

meillä tietyt ryhmät pelkäävät maahanmuuttoa enemmän kuin toiset ja oikeastaan siellä saattaa tulla esiin se että maahanmuuttajan pelätään vievän sen suomalaisen työpaikan

itselle ja koko kansalle on pystyttävä perustelemaan oma ratkaisunsa ja ratkaisusta on myös meidän jokaisen kannettava vastuu

herättäisin tässä kuitenkin lopuksi pohdinnan siitä pitäisikö rahoituksen ja palvelujen tuotannon olla samassa paikassa tulevaisuudessa suuremmissa peruskunnissa

sinänsä sisäistä devalvaatiota varmasti tapahtuukin tänä päivänä joka ikinen päivä tästä eteenpäinkin sillä tavalla että kun ihmiset irtisanotaan niin todennäköisesti kun he löytävät seuraavan työpaikan he saavat pienemmän palkan ja siltä osin meidän palkkasummamme tulee vähitellen laskemaan

voisinpa veikata että kun tässä vuosi mennään niin halutaan saada ammattikorkeakoulussa amk lisensiaatteja amk väitelleitä

maahanmuuton vaikutukset näkyvät myös erittäin voimakkaasti jo valmiiksi köyhissä ja huono osaisissa kaupunginosissa johtuen siitä että meillä on tapahtunut hyvinkin paljon keskittymistä

miksi meillä on yleensä raskas valtionosuusjärjestelmä jossa pikkuriikkisen tarkasti kohdennetaan erinäköisiä eriä ja sitten palautellaan ja laitetaan edestakaisin

paljon puhutaan elvytyksestä

siltä osin on hyvinkin tärkeätä että me teemme hallittuja ja hyviä päätöksiä tällä saralla

tuloverotuksen keventäminen on hyvää elvytystä

se on parantanut meidän ostovoimaamme vaikkakin osa siitä on mennyt sinne kotitalouksien säästökukkarolle mutta ehkäpä nekin summat odottavat sitä että löytyy se jääkaappi tai sohva ostettavaksi ja näin saamme sen kulutuskierteen positiivisesti eteenpäin

palvelusetelien käyttö edellyttää riittävän määrän toimijoita jotta kilpailua syntyisi tässä on otettu muutamia esimerkkejä pienemmistä paikkakunnista pohjoisilla nurkilla enkä tosiaan usko että palveluseteli tulee olemaan siellä ratkaisu ongelmiin

kukaan ei kuitenkaan varmasti voi sanoa tulevaa sähkönkulutusta mutta joka tapauksessa tiedämme sen että energian kokonaiskulutuksesta sähkön osuus tulee kasvamaan

jos emme olisi tehneet päätöstä siitä että tuemme investointeja tänä päivänä olisi vieläkin enemmän rakennuksilla työttömiä

omalla tavallaan mekin tällä ratkaisullamme vaikutamme tulevaisuuteen ja tulevaisuuden rakenteiden muodostumiseen myös meidän elinkeinoelämän rakenteisiin

on olemassa indikaattoreita että meidän rakennuspuolellamme on yhä enemmän työpaikkoja ja meillä käynnistyy yhä enemmän projekteja eli valoa on olemassa siellä

yhtenä selkeänä tavoitteena on ollut omavaraisuus eli pääseminen eroon tuontisähköstä

on tervetullutta kuitenkin se että laki antaa kunnille yhä monipuolisemmat mahdollisuudet tarjota palveluitaan

valitettavasti aina nämä elvytystoimet eivät näy samana päivänä vaan ne saattavat tulla vuodenkin viiveellä esille miltä osin pikaiset analyysit siitä onko elvytetty riittävästi eivät tähän päivään nähden ole oikeita koska mielestäni se arvio tulee tehdä ensi vuonna ja käydä läpi miten nämä eri toimenpiteet ovat toimineet

oma tuotanto ostopalvelu ja palveluseteli sekä eräät muut tukimuodot kuten yksityisen hoidon tuki antavat kuntien palvelutuotannolle monipuolisen vaihtoehtoisen kentän

arvoisa puhemies

huoltovarmuuden kannalta erona muihin tuontipolttoaineisiin kivihiileen ja erityisesti öljyyn ja maakaasuun on se että uraania voidaan varastoida suomessa usean vuoden tarpeisiin

kuitenkin toivoisin että jatkossa enemmänkin puhuttaisiin kilpailukyvystä uusista innovaatioista tuottavuuden parantamisesta ja suomen kustannuskilpailukyvyn parantamisesta

tässä jää hieman pohtimaan ed

tässä on syytä olla todella huolissaan kilpailukyvystä ja tässä kohdin kun kysyttiin onko meillä varaa palkankorotuksiin niin ei ole

suomi häviää ennen kaikkea kustannuskilpailukyvyssä ja suomi on viimeisten vuosien aikana juuri sillä saralla heikentänyt kilpailukykyänsä

toisaalta jos hintataso nousee niin nähdään sen voidaan katsoa pidempäänkin riittävän kun lähdemme hakemaan niitä pienempiä lähteitä

sitä ei ole luotu yliopiston vapaata ympäristöä varten

virkajärjestelmä on esimerkki siitä jäykästä järjestelmästä jota tämän päivän maailmassa ei pitäisi enää harjoittaa

siltä osin meillä on paikka pohtia minkälaisiin palkankorotuksiin on varaa vai onko varaa ja samalla myös pohtia miten me pystymme yritysten sivukuluja vähentämään reilusti nykyisestä